arvoisa herra puhemies

parannusehdotuksia tuli lähinnä nimiasiasta mihin tässä on viitattu sekä metsästyskysymyksistä mikä sekin tässä tuli esille eli sangen yksimielisessä ja samaan suuntaan menevässä hengessä asiaa on valmistettu

helsinkiä lähimmät kansallispuistot ovat kirkkonummella nuuksiossa ja toinen sipoossa ja vantaalla oleva sipoonkorpi eli ajatus siitä että kansallispuistot olisivat jossain kovin kaukana ja vain ikään kuin pohjois ja itä suomessa ei todellakaan pidä paikkaansa eli erinomaisen hienoja kohteita löytyy läheltä pääkaupunkiseutuakin

no vielä sitten edustaa kiuru ennen arvoisa herra puhemies

mukana kansallispuistoehdokkaina oli myös kilpisjärven suurtuntureiden alue joka ei vielä tällä kertaa valitettavasti toteudu mutta toivottavasti senkin aika vielä tulee tulevien vuosien tai vuosikymmenten aikana

lisäksi kuntatalous on kestämättömällä uralla ja sen lisäksi yksityiset taloudet ovat lisääntyvässä määrin velkaantuneet ja velkaantumassa

haaste erityisesti sillä alueella on saada sovitettua paikallisten matkailuyrittäjien ja muiden toimijoiden intressit yhteneväisiksi niin että luontoarvot kansallispuistoajatus sekä yrittäjyys ja paikallinen elämä saadaan sovitettua samoihin raameihin

tätä edellä sanomaani ei todellakaan pidä tulkita nyt käsiteltävän esityksen eli etelä konneveden kansallispuiston kritiikiksi päinvastoin

tämä esitys on erittäin tervetullut hyvä ja kannatettava joka suhteessa ja ansaitsee kiitoksen ammattitaitoisesta valmistelusta

jos tilanteemme olisi suhdanneluonteinen notkahdus niin velkaelvytys olisi hyväksyttävissä

hallitus on kyennyt tekemään päätöksiä kiitos siitä hallitukselle toivottavasti ajoissa ja riittävässä laajuudessa

euroopassa eletään hyvinkin poikkeuksellista aikaa on hoitanut omia intressejään viisikymmentä kuusikymmentä luvulla tekemään myös ilolla nokia ukrainan tilanne ja turvapaikanhakijatilanne ainakin kaksi asiaa heti kärjessä

arvoisa herra puhemies

käsittelemme hallituksen esitystä laeiksi perustusopetuslain lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta unohtamatta aikuiskoulutusta

ensinnäkin joissakin puheenvuoroissa on pohdittu venäläisen osapuolen luotettavuutta ja mahdollisia riskejä

sitä kysymystä lähestyn sillä tavalla että kysyn itseltäni miksi he investoisivat suomeen jos tavoitteena olisi epävarmuuden aiheuttaminen ja kannattamattoman liiketoiminnan harjoittaminen

myös käsitykset työrauhasta kurista vuorovaikutuksesta sekä oppilaiden opettajien ja henkilökunnan rooleista ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä ja tulevat muuttumaan myös tulevina vuosikymmeninä

hallituksen esityksen tarkoituksena on tarjota opetuksen ja koulutuksen järjestäjille uusia keinoja koulujen ja oppilaitosten työrauhan parantamiseksi sekä ajanmukaistaa jo käytössä olevia toimintatapoja

fennovoiman laitos toimisi suomalaisten viranomaisten valvonnassa joita ohjaavat suomalaiset lait suomalainen hallintokulttuuri

kiitän jukka gustafssonia asian valmistelun käynnistämisestä ja ohjaamisesta ja toki myös uutta ministeriä eli ministeri krista kiurua asian loppuun saattamisesta

kiteytettynä se mitä olemme tässä tekemässä

kuitenkin muutaman vuoden myöhästyminen rakentamisessa on marginaalinen ongelma

esimerkiksi kiroilu ja etninen syrjintä koettiin ja käsiteltiin käytännössä nollatoleranssilla

jos se ihan oikeasti on ongelma niin se on sitten hankkeeseen sijoittaneiden yhtiöiden ongelma ja rakentajan ongelma ei eduskunnan tai suomen valtion

nämä vaatimukset oppilaille ja henkilökunnalle eivät todellakaan traumatisoi ketään tai tuhoa oppilaiden luovuutta vaan päinvastoin luovuus ja oppiminen eivät tapahdu pelon täyttämässä ilmapiirissä

pääasia on että se mitä rakennetaan on rakennettu niin että viranomaiset voivat sen hyväksyä ja antaa käyttöönottoluvan siinä vaiheessa kun sen aika on

työrauhaa ei saa jos sitä ei uskalleta vaatia

osakeyhtiöt tietysti tekevät päätöksiä eri tavalla kuin esimerkiksi valtuustot mutta kyllä ainakin niissä kunnissa joiden kanssa olen ollut yhteydessä konserniohjausta on annettu ja omistaja tietää mitä yhtiö tekee ja riskejä on tarpeen mukaan sitten suhteutettu siihen mikä on yhtiön kantokyky

hallitusohjelma on yksityiskohdissaan liiankin seikkaperäinen

jos siinä vaiheessa olisi tiedetty niihin liittyvät riskit olisi ehkä päätökset tehty eri pohjalta

asetan itselleni sellaisen kysymyksen että jos nyt olisimme tekemässä päätöstä puhtaalta pöydältä ja samaan aikaan meillä olisi valittavana öljy hiili ja ydinvoima ja ainoastaan yksi näistä voitaisiin valita ja meillä olisi käytössä se tieto mikä meillä tällä hetkellä on käytettävissä niin uskoisin että valitsisimme ydinvoiman

ylintä päätäntävaltaa pyhäjoella käyttää kunnanvaltuusto ja ymmärtääkseni kunnanvaltuusto on ollut varsin vahva kannassaan että hanketta viedään eteenpäin

merkittävä enemmistö on ollut sen puolella

kiitos

herra puhemies

tämä on aivan perustavaa laatua oleva ongelma ja siihen ei puututa näissä kehitysasioissa minun mielestäni riittävällä tehokkuudella

mitkä ovat ne perusteet että emme huomioi kehitysyhteistyössä suoraan väkiluvun kasvua ja sen taittamiseen pyrkiviä tavoitteita

minä ymmärrän että koulutus naisten asema ovat todella tärkeitä ja sitä kautta välillisesti pystytään vaikuttamaan mutta minä kaipaan myös suoria keinoja tähän asiaan

tästä krimin ja ukrainan tilanteesta ajattelen niin että venäjä hakee sieltä taloudellista etua sisä ja ulkopoliittista etua ja mahdollisesti sotilaallista etua

mikäli se sinne rakennetaan en näe että venäjän kannalta he voisivat saada taloudellista poliittista tai sotilaallista etua siitä että voimalan toimintaa häiritään

no varmaksi sitä ei koskaan tietenkään voi sanoa ja todellakaan mikään ei ole tällaisissa asioissa ikinä varmaa mutta ei se ainakaan loogiselta kuulosta

on sinänsä mukava nähdä että meillä on täällä liikuntaministeri ja samalla puolustusministeri puolustamassa liikunta asiaa joten tässä on ikään kuin kahden organisaation tuki takana

liiallinen istuminen on todettu terveysriskiksi johon on alettu tutkimustulosten myötä kiinnittää aiheellisesti kasvavaa huomiota

muun muassa ukk instituutti on nostanut hälyttäviä tutkimustuloksia esille istumisen vaaroista ja sitähän me olemme täällä eduskunnassakin tänään tehneet oman terveytemme vaarantaen ellei ole sitten otettu pieniä mikrotaukoja väliin

liikuntamatkailu on kansainvälisesti kasvava trendi ja suomella on varmasti paljon annettavaa ulkomaisille turisteille myös liikunnan alalla

liikuntaa ei pidä nähdä vain yhden hallinnonalan asiana

opetus ja kulttuuriministeriön tehtävänä on jatkossakin vastata liikuntapolitiikan yleisestä johdosta ja kuntien tehtävänä on luoda edellytykset paikalliselle liikkumiselle

mutta jos ajatellaan että kenttä laajenee ja liikenne lisääntyy niin myös lennonjohdon pitää olla ensiluokkaisessa kunnossa ja siinä jos missä ensimmäisenä kriteerinä pitää olla turvallisuus

pia liian finavia on suunnittelemassa aluelennonjohdon siirtämistä tampereelta helsinki vantaalle ja lennonjohtajien mukaan tämä on merkittävä riski

poikkeustilanteessa kukaan ei ota vastuuta ilmassa olevista lentokoneista jos vantaalla lennonjohdossa sattuu jotakin poikkeuksellista

alueellisten liikuntaneuvostojen asettamisesta päättäisivät liikuntalakiesityksen mukaan maakuntien liitot

pykälässä sitä ei ole varsinaisesti suljettu pois mutta voisiko aluejärjestöjen avustuskelpoisuus olla avoimesti näkyvillä selvyyden lisäämiseksi

kiitos

ministeri tuomioja otti nämä suorat toimet esille

tarkoitan suorilla toimilla sitä että suomi toimii sillä tavalla että annamme tukea maille jotka itse ymmärtävät oman tilansa ja pyrkivät rajoittamaan omaa väestönkasvuaan hyväksyttävillä tavoilla

voimme kyllä euroopassa varautua melkoiseen kaaokseen ja väestötunkuun kun tämä porukka lähtee pohjois afrikasta liikkeelle

kysymys on siitä onko eettisesti hyväksyttävämpää kannustaa maita hillitsemään väestönkasvuaan kuin katsoa sivusta tolkutonta väestönkasvua ja sitten hämmästellä sitä kun laivat kaatuilevat merillä ja sadat ihmiset ja perheet joutuvat merihätään ja ties mihin onnettomiin tilanteisiin ja saarille joissa heitä kohdellaan ilman että ihmisarvoa kunnioitetaan

voin vain kuvitella kuinka moni oppilas koululainen tulee aamulla kouluun arkiaamuna maanantaina tai minä muuna päivänä tahansa sellaisista kotioloista missä alkoholi on aiheuttanut rauhattomuutta ja epävarmuutta ja pelkoa lapsen mielessä ja se tietysti näkyy koulutyöskentelyssä

suomalaisilla alkoholiin tutustuminen alkaa jo varhain

on muistettava että masentuneisuus on lisääntynyt ja yksi suuri tekijä on alkoholin lisääntynyt käyttö eikä niin päin että masentuneisuus johtaisi alkoholismiin

on kaksi maata molemmat suhtautuvat positiivisesti naisten koulutuksen

ei näy naisten aseman parantamiseen ja koulutukseen mutta toisessa maassa väestönkasvusta ei välitetä ja toisessa välitetään

itse kannatan sellaista tukea joka kohdistuu maahan jossa suhtaudutaan naisten aseman parantamiseen vakavasti koulutukseen vakavasti ja kolmantena väestönkasvun rajoittamiseen vakavasti

arvoisa puhemies

valiokunnat korostivat sitä että vammaisurheilijat tulee ottaa yhdenvertaisesti huomioon eläkkeiden myöntämistä harkittaessa ja siitä olen aivan samaa mieltä

eläkettä myönnettäessä otetaan huomioon urheilijan varallisuusasema ja muut tulot eli miljoonamiehille tätä ei ole tarkoitettu

tarve ja eläkkeet kohdistuvat heille joilla on todella aito tarve tilanteensa parantamiseksi